katainen ei anna periksi siinä vaan haluaa että fortum on täysin itsenäinen ja päättää yksinään niin että hallitus ei pääse siihen mitenkään vaikuttamaan eikä kukaan saa vaikuttaa tähän asiaan

samalla lailla voidaan tv maksusta vähentää niitten mediamaksua jotka hankkivat semmoisia televisioita jotka kuluttavat vähemmän

eli tiedätte nyt itsekin sitten täällä kokoomuksen kansanedustajat jotka olette paikalla että ministeri pekkarinen on tämän suomen kansalle sanonut ja vielä pariin kolmeenkin kertaan ennen kun kukko lauloi tai mitä tuli uutisissa siinä

tämähän on ihan vastenmielinen laki tässä muodossa ja mediamaksu on epädemokraattinen ja täysin tämän hallituksen linjassa

koko tämän hallituksen linja on tämmöinen käsittämätön välttämättömyyshyödykkeitten kevytpolttoaine sähkö vesi ja sitten se missä me asumme ja kaikki tasapäistäminen verotuksessa niin että köyhimmätkin maksavat yhtä kovasti

se on oikein voisiko sanoa kokoomusvetoisen hallituksen huippusaavutus kaikista rikkaimmille

tai siinä mielessä olen itse sitä mieltä että tämä on näennäislainsäädäntöä ainakin näitten päihtyneitten osalta ostamisen suhteen

aikoinaanhan ilotulittaminen on lähtenyt siitä animistisesta ajattelusta ja jumalten ja henkien palvonnasta niin että näitten räjähteiden tarkoituksena oli ensin karkottaa kaikki pahat henget kun tulee uudet ajat ja juhlitaan sen edellisen loppumista ja sitten kutsua paikalle hyviä henkiä

sen takia oli erivärisiä juttuja ja erimuotoisia juttuja ja kaikkea niin että tällä on hyvin tämmöiset pitkät traditionaaliset tarkoitteet ollut toki

nythän on kyllä näitä pyrotekniikoita kehitetty sitten taidemuodoiksi ja muuta mutta yksityisten ihmisten kohdalla tässä vaan taas kerran kovin helposti ollaan rajoittamassa jonkunlaista juhlan tuntua ja sitä että yksilöt itse päättäisivät

mistä päin nämä asunnot on hankittu missä ministereillä on nämä miljoonavelat

eli ovatko meidän ministerimmekin ainoastaan tämän asuntokeinottelun tai verosuunnittelun esimerkkejä siitä että hankitaan heti velaksi kun päästään ministeriksi pääkaupunkiseudulta päin parhaat asunnot

kun vannotaan luovuuden ja innovatiivisuuden perään ja kaikkea niin sitten kuitenkin äkkiseltään tämä on hyvin hyvin tyypillistä yksityisen ihmisen omiin asioihin puuttumista

arvoisa puhemies

kansalaiset

eli aika hyväksyttävä laki

edelliseen kysymykseen liittyen aluksi hyvät joulun odotukset ja parempaa uutta vuotta omasta ja muiden perussuomalaisten puolesta

elämme kovia aikoja kun hallitus on korottamassa tasaveroahneena lämmitys ja liikkumiskustannuksia ennätyksiinsä ennätyspakkasten keskellä harhoissaan suomen lämpenemisestä

arvoisa puhemies

toistin ainoastaan sen minkä ministeri pekkarinen sanoi

ei todellakaan minullakaan sitä luuloa ole että kyse on ainoastaan kokoomuksen ylimielisyydestä tässä asiassa mutta tälle loogiselle jatkumolle sopii kyllä tämän kaltainen asenne

ikään kuin tämän vastapainoksi sydämen lämmitykseksi hallitus on korottanut myös luovuuden arvoonsa korostaa sen tärkeyttä niin pienemmälle kuin suuremmallekin yrityselämälle

kuitenkin hallitus on antanut luovan työn tekijöille elintärkeän laitekorvauksiin liittyvän yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun suorastaan romahtaa päivittämättä sitä nykylaitteisiin

vielä sen verran lisäisin tähän tasavertaistamiseen ja kansan hylkäämiseen sen että kun joka paikasta otetaan maksut niin kukaan täällä kun täällä on esimerkiksi ylen hallintoneuvoston herroja nyt ei ole paikalla eikä rouvia kyllä ketään jotka puhuvat siitä kuinka on kehitetty ja saatu parempaa ohjelmistoa aikaan ei puhu siitä että kun me menemme näille ylen kanaville tv kolmoselle neloselle jotka näkyvät kaikelle kansalle niin lyhyessä ajassa esimerkiksi elokuvien tarjonta on tullut semmoiseksi että tarjotaan vaan elokuvia jotka ovat noin viisi kuusi vuotta vanhoja ja sitä vanhempia

arvoisa puhemies

aikooko hallitus edes tämän kerran päivittää tilanteen huolimatta hallitussopimuksen isoonjakoon nalkkiintumisesta mistä usein muuten myös puhemies niinistö mainitsee ja kuulla tekijöiden hädän ja noudattaa ennen kaikkea itsensä eun asiasta antamaa ohjeistusta

nyt ei enää puhuta edes siitä että tulee uusintoja vaan ei kerta kaikkiaan tuoteta muuta näillä niin sanotuilla mainoskanavilla maksullisilla kanavilla joilla on sitten tämä että vedetään ylen ja suomen valtion ja muiden vastaavien kanavien satelliittioikeuksien kautta itse mainosmarkat kouraan eli taas eräänlainen välistävetomaksu ja niille ihmisille jotka eivät suostu maksamaan tätä voitelumaksua annetaan aina vaan huonompitasoista ohjelmaa koko ajan eikä sitä tuoda mitenkään julki täällä vaikka on kerta kaikkiaan pakko tuoda

minä en suostu maksamaan enää kun kulutus oli se että minä maksoin kympin siitä ja sataviisikymppiä siitä että minulla oli se sähkö

arvoisa puhemies

ilmeisesti sitten luovan työn tekijät olivat ihan turhaan täällä ja olivat keränneet älyttömän adressin koska tavallaan tämä kiintolevyjuttu oli tiedossa

mutta kysyisin ihan tässä kun ollaan näin suomalaisia ja kun puhelimia ei saada tähän millään ja puhutaan että hinnat nousisivat sitten älyttömästi jos puhelimet nokia varsinkin joutuisivat tähän kierteeseen

se ei olisi oikeastaan keltään pois vaan aivan kuten hallitus ministeri pekkarinenkin on korostanut luovan työn edellytykset niin isoille pienille yrityksille kuin koko maan taide elämälle mahdollistuisivat paljon paremmin koska heitä innostettaisiin tällä tavalla

hallitus

meillä sanotaan psykologiassa ja terapiassa lääkäritkin sanovat että jotta paraneminen voisi alkaa niin täytyy tulla sairaudentunto

me tiedämme kaikki nämä energiaverot ja muut

hyvä että on alkanut tulla asiaakin kun tämä alkoi mennä näköjään tuossa jo päin kunta asiaa eurooppalaisittain koska virossakin kond tulee siitä keskuksesta josta perhe alkaa kasvaa niin kuin myös indoeurooppalaiset käsitykset

meillä on helppo juttu jolla voisi työllistää mutta pienyrittäjät eivät uskalla työllistää koska jos tulee suhdannevaihteluja niin ei pääse työntekijöistä eroon

mutta tosiaan kun muuten nyt tähän oikeaan teemaan menen niin jatkaisin soinin linjalla ja ihmettelisin miksei tätä peliä puhalleta poikki sillä vanha totuus on että jollei tule sairaudentuntoon ei voi alkaa parantua

tällekään ei ole tehty mitään

nyt tässä jatkuu tämmöinen tyhmyyden puolustelu ja suorastaan tyhmyyden ylistys sillä jopa tänään ennen kun tämä keskustelu alkoi suunnilleen niin itse paavo lipponen sanoi että kreikkaa ei olisi pitänyt ottaa silloisessa tilanteessa tähän juttuun mukaan ja jopa saksa vastusti koska tiedettiin se asia

kun pääministeri sanoo että ei halveksuen tai kun nyt täällä tuli besserwisseriydestä jotain niin sehän on sitä että lapsikin suomessa tietää että etelä euroopan maat kreikka italia kaikki ne ovat aina kiertäneet veroja eivät ole välittäneet omasta valtiostaan

ei tässä ole besserwisseriyttä eikä jälkiviisautta vaan ihmetellään tätä tyhmyyttä ja pelin jatkumista täysin joittenkin pankkien ja isojen maitten ehdoilla

samaten vielä sanoisin tästä inflaatiosta että edellinen hallitus sen aiheutti hyvin pitkälle ruokki sitä näillä kaikilla sähköön bensaan dieseliin kohdistuvilla verotuksilla

tähän loppuun sanon vaan sen vielä että suomi on astumassa tässä vielä kun niitä miinoja on omaan miinaan kun ei kasvata omaa sisäistä imagoansa ja näytä että meillä on vielä semmoinen yhtenäisyyden henki joka ei alistu jatkuvalle tyhmyydelle

kyllä meikäläinen ymmärtää sen luonnolle aiheutetun aivan kuten täällä sanotaankin jossain tässä lain jutussa siitä että tosiaan kun ajattelette koirianne ja kissojanne ja muuta niin totta kai siellä varsinkin vapaammat eläimet pelkäävät ja vastaavaa niin että eihän tämä nyt mikään luontoystävällinen ole missään mielessä ja sitten vielä kun metsät palavat päälle

mutta noin yleisesti ottaen kun tässä nyt tuli tästä aselaistakin puhetta tässähän sanotaan että lakiin lisättäisiin räjähteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset

taas kerran meikäläinen vanhana vapauden kannattajana näkee tässä kuitenkin aineksia siihen että meidän yksilönvapauttamme rajoitetaan tässäkin aivan niin kuin ylimitoitettiin aikoinaan näitä mielenosoituksia ja kaiken näköisiä oman mielipiteen ilmaisuun liittyviä juttuja niin että päästään helpommalla jos muututaan poliisivaltioksi enemmän ihmisten kimppuun

siis sinänsä sekin on ihan okei koska on olemassa vahvojakin räjähteitä mutta tosiaan tämäkin puoli tässä on olemassa kun äsken tuo aselaki tuli mieleen

kun edustaja naapurissa puhui näistä lainsäätäjien linjauksista niin täällä kun alkoholin negatiivisista vaikutuksista puhutaan niin oikeastaan voisi puhua alkoholipolitiikan negatiivisista vaikutuksista ja oikeastaan politiikan negatiivisista vaikutuksista koska jokuhan syy siihen on että ihmiset juovat aina vaan enemmän ja enemmän

jotenkin se liittyy siihen että suomalainen politiikka on muuttunut ja suomalaiset ovat rikastuneet ja tietynlaiset tahtoon ja henkeen ja motivaatioon ja tunteeseen liittyvät asiat voimistuvat

naisten oirehtiminen ehkä kuvaa kaikista parhaiten sitä että joku on mennyt yhteiskunnassa pieleen tai voihan joku sanoa että naisethan käyvät ahkerampaan äänestämässä ehkä on pienessä sievässä kivempi käydä varman päälle äänestämässä tuttua

mutta siis ihan oikeasti niin kuin tässä tuli esiin semmoinen suuri arvokeskustelu täällä puuttuu näistä asioista

kun neuvostoliittoon jotkut vertaavat tätä asiaa niin meille on opetettu tämmöinen pikkusievässä jatkuvasti oleminen ja sitten myös se mahdollisuus että voi olla täysillä sekaisin sitten yön aikana puolen yön jälkeen ja tosiaan käydä niissä kapakoissa ja kuunnella musiikkiakin vielä siellä kun ei mitään tajua ja vipata rahaa niin kuin itsensä kipeeksi

oikeastaan voisi jatkaa edellisestä edustajasta suoraan tämän jatkamisen suhteen

tietysti meillä on jo tapahtunut tämä ikävä asia että pienten hyvin pienten keskisuurten maatalousyritysten ja muiden vastaavien on annettu mennä konkurssiin tai perijöitten lähteä kaupunkeihin ja muuta vastaavaa

kaikki käyttäytymiset viittaavat porvarilliseen kulutukseen pikkuhiljaa ihmisten kasvattamiseen siihen että alkoholi on voiteluaine sille että tämmöinen pikkuporvarillis ja isompiporvarillissysteemi pysyy yleensä kasassa

tämän eun myötä tietty iso puoluekin tavallaan jätti heitteille kokonaan tämmöisen voisiko sanoa vähän pienemmän yrityshenkisemmän maatalousosaajajoukon

tässä kun vielä pistetään sitten tämä kun puhutaan uskonnon uhreista kaikki uskontojen väärinkäyttäminen niin minä olen käyttänyt myös konsulttifirmojen uhrit käsitettä siihen että tämmöinen tietynlainen opettaminen työpaikoilla on johtanut kaiken näköisiin mielenterveys ja lääkekäyttö ja alkoholinkäyttöongelmiin

mutta mikä tätä ministeri pitkitti sitten

joten jos tällä lailla tämän suuntaisesti siis ei tässä mittakaavassa pystytään tähän mitä äskenkin tuli esille että voidaan tukea tätä yrittäjyyden siirtymistä sukupolvelta sukupolvelle niin tämä on hyvä juttu mutta noin oikeudenmukaisuuden kannalta kuitenkin ja yhteiskunnan kannalta tässä on tietyt rajat jotka varsinkin suhteessa isompiin perintöihin ja muuhun on asetettava sitten myös läpinäkyvyyden valoon ettei todellakaan kansa tunne että jotkut kiertävät tai saavat helpommalla tai pääsevät ihan ansaitsemattaan syntymällä vaan johonkin mikä olisi sitten taas jo hyvin takapajuista eurooppalaista ajattelua

onko täytynyt nyt uusi sovellutuskäytäntö selittää paremmin joillekin tahoille että sitä voidaan sitten kiertää paremmin tätä uutta ohjeistusta

eli meidän yhteiskunnassamme on aika pahasti jotain vialla eikä se ole pelkästään oikeistovasemmisto jako vaan se alkoi jo silloin joskus paavon aikoihin arvoisa puhemies ja ehkä vähän kauemminkin sitten kun eurooppa tuli ja opetti meille juomatapoja ja muitakin tapoja

ja tämähän on hallitusohjelman kanssa ristiriidassa koska vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassa lukee että yrittäjyyden osaamisen kotimaisen omistajuuden ja säästämisen edistämiseksi otetaan käyttöön muun muassa seuraavia keinoja

perintö ja lahjaveron verotettavan alarajan nostaminen sekä lesken ja alaikäisten lasten aseman helpottaminen luovutaan perintö ja lahjaverosta kokonaan yritysten sekä maa ja metsätilojen suku

jnp

joo ja hyvää joulua perussuomalaisten puolesta

arvoisa puhemies

kyllä lastenkin täytyy saada samanarvoiset lapsilisät jo alusta läh tien jos kerran lapset perilliset ja muut asetetaan samoille viivoille

tietysti ihannehan tässä on se että jokainen ammattimies saisi kokea sen itsetunnollisen seikan että voisi terveellä tavalla olla ylpeä ammattitaidostaan ja siitä että sitä arvostetaan

taas jälleen kerran haastan hallitusta ja eduskuntaa jotenkin holistisempaan ja mielekkäämpään lainsäädäntöön näissä asioissa ettei tämä niin läpinäkyvästi olisi aina jotain vaalilupausten täyttämistä joillekin pienille erityisryhmille

tässähän on tietysti alun perin yritetty sitä totta kai alueellisin ja myös poliittisin näkökohdin että ihmiset siinäkin mielessä kokisivat sitten tämmöisen eriarvoisuuden lakkaavan kun nämä tittelit ovat saman kaltaisia

mutta tässä on menty sillä lailla ojasta allikkoon että aivan kuten täällä yliopistotasolla hoettiin aikoinaan yrittäjyyteen ei kouluteta eikä siihen että uskaltaisi perustaa omia firmoja ja edes niillä alueilla joilla ei ole näitä ammattikouluista opittuja taitoja

sen takia todellakin sanoin äsken ettei opetusministeriä pidä syyttää vaan päinvastoin alkoi ilahduttavasti että tämä ei olekaan se paperi jota minä odotin vaan se uudistus on tulossa jolloin nämä kriteerit huomioidaan

kun meillä on hurjan korkeatasoinen yliopisto opetus meillä oli tampereella aikoinaan yhteiskunnallinen korkeakoulu se muuttui sitten vähän ennen minun aikaani yliopistoksi niin suomen olisi syytä pitää kiinni siitä tasosta justiin eikä niinpäin että euroopan takia pitäisi madaltaa tasoa jonnekin sinne että kaikki osaavat vähän jotain ja sitten huonosti kieltä puhuvatkin sitten voivat tuntea olevansa kotoutettuja tähän yhteiskuntaan kun meillä on semmoinen puolivillainen lälläritaso

onneksi opetusministeri huomautti itse tästä asiasta ja uskon siihen että täällä on sen verran valveutunutta porukkaa ettei halveksi edes niitä omia aikoinaan saatuja kunnon maisterintitteleitä

tämä oli kevennys

sen verran että kun ed

rajala näki tämän jo surullisena asiana niin tässähän me törmäämme tämmöisen yksilönvapauden kurittomuuden yleensäkin demokratian ja demokraattisen ihmisen ongelmaan laajemminkin pitääkö rajoja olla ollenkaan

jos nyt sitten ajatellaan tämmöistä yltiöradikalismia ja juhlintajuttua niin ilmeisesti vanhalla muusikkotaustalla se on sitä joillakin että ollaan hulluna humalassa ja räjäytellään ja tehdään ihan mitä vaan ja siihen ei ole sitten

korostin puheenvuorossani sitä että ympäristöhän tästä nyt ennen kaikkea saa vanhemmat ihmiset ja eläinten omistajat ja muut vastaavat fiksummat ihmiset kerrankin jotain sen kaltaista ooderia tai järjestys tai käskyttämismateriaalia että voi pistää kuriin sitten

arvoisa puhemies

kyllä tämä luonnollinenkin viestintä on mielenkiintoista jos sitä nyt voi tämän mikrofonin kautta tulevana pitää luonnollisena ettei sitä pidetä sähköisenä

niin kuin tiedätte suomalaisethan ovat kovia aina auttamaan kun ihminen kaatuu tai häntä lyödään kadulla tai jotain niin että varmaan tämän jälkeen monet menevät pistämään järjestykseen humalaisia pikkupoikia jotka ampuvat raketteja

nimittäin toinen ministereistä on sitä mieltä että täällä jotkut eivät ole lukeneet ja tutustuneet tähän lakiin ja vähän pelkistää pelkistäminen on muuten sitä kun salama pelkistää sen puun elikkä moittii siitä että joku ei ole tutustunut tähän lakiin

voisi edelliseltä edustajalta kyllä kysyä tai siltä kuka oikein hyvin tietää minkä takia täällä tämmöisiä hyväksytetään eduskunnassa

sen verran ed

sasillekin että kun korvaan kalskahti jotenkin lause että joskus pitää nauttia ja pitää hauskaa niin se oli vähän erilaista hauskanpitoa silloin kun meistä jotkut olemme olleet nuoria ei jatkuvasti ryypätty ja muuta musiikki ja rock ja tapahtumat olivat aivan toisenlaisia

toinen ministeri sanoo että tämä on niin monimutkainen hankala vaikea ministeri ei sanonut suoraan niin kapulakielinen asia ettei tästä pirukaan ota selvää

ovatko nämä joitakin eun vaatimia jokaisen maan siunaamia juttuja

mutta asiassa on siis tämä puoli että kunhan tähän saadaan jotain selkeyttä ja järjestystä niin voi olettaa että vanhemmat näihin pahimpiin ongelmatapauksiin puuttuvat

tähänkö se ahvenanmaakin sitten pikkuhiljaa pyrkii suomen kautta tai suomen avulla

nykyään siis alkoholin käyttö on sitä että hyvin kaupallista hyvin liberaalisti kaikilta varastettua massamusiikkia soitetaan tuutin täydeltä ja kansa on rock festivaaleilla täysin sekaisin koko ajan

vai mikä tämän jutun juju on kun tämän kaltainen lainsäädäntö ja veronkiertosysteemi ovat jo tavallaan hyväksyttyjä niin mitä varten me sitten siunaamme näitä

nyt onkin kysymys siitä ketä tämä laki tässä muodossa palvelee tällä hetkellä kuka saa tästä todella isännän kartun käteensä kun tällä parin vuoden tai vuoden päästä voidaan lyödä jotain kunnolla

eli kun ei ole enää kunnon musiikkia ei ole mitään syytä olla siellä oikeastaan kuin se epätoivoinen seksuaalisten eroottisten suhteiden haku niin viina on ainoa tämmöinen liberalismin muoto

siinä mielessä liberalismi sanaa käytetään justiin tämmöisessä ököporvarien suggestio ostamis kulutus maailmassa tavallaan toisella tavalla koska jossakin neuvostoliitossa se oli sitä varten että ihmiset saivat juoda itsensä kuoliaiksi kun niitä oli kuitenkin tavallaan siellä vähän liikaa tiellä ja niillä ei tehnyt sitten mitään kun ne rampautuivat

eli nyt pistetään tavallaan roistoja eli työntekijöitä ja muita oikein urakalla kuriin ja sitten vedotaan siihen että kun laki olikin tämmöinen me pesimme jo kätemme sillä että tätähän voi tulkita miten vain

nyt yritetään hyödyntää ikään kuin tämän liberalismin kautta myös nämä alkoholia käyttävät nuoret ja muut että saadaan ne kuluttamaan järjettömästi niin kuin justiin on ollut nämä vipit ja kaikki muut vastaavat tässä yhteiskunnassa

tarkoitin juuri sitä että kun olemme suomalaisen korkeakoulun tai mikä se nyt on yhteiskunnan tarjoaman huippuopetuksen yliopistotasolla käyneet läpi ja saaneet maisterintittelin ja sitten aivan kuten ed

rkp elää kauemmin tai siis ruotsalaiset anteeksi elävät kauemmin

tiusanen todella vakavissaan sitä mieltä että aiemmin valmistuneet maisterit yliopistossa ovat jotenkin tittelillisesti ja muutenkin samanarvoisia kuin huonosti suomea puhuva tämmöisen keskivertoalennetun korkeakoulututkinnon suorittanut maisteri jotenkin samalla asteikolla yhtään

eli meidän täytyisi löytää suomalaisuuteen ja justiin eduskunnan ja meidän päättäjien joku esikuvallinen ja vahvempi henki siitä mitä on todellinen musiikki selvänä olo päättäminen puhuminen ja rohkeus ottaa myös lainsäädännöllistä kantaa niin että se näkyy ja tuntuu tässä menossa

piti vielä tuohon loppuun sanoa sen verran vielä kerran että kun katsotte televisiota pääsiäisenä tai joulunakin nykyään niin minkäänlaista selkeätä riemua tai oikein jatkuvaa vyörytystä siitä että meillä muuttuu aikakausi tai vuosi tai hallitus tai jotain ei enää tapahdu nykyään

eli tässä ei saisi missään mielessä hukata sitä että yksilö yksilönvapautensa kautta nuorena kokee että tosiaan nyt aikakausi muuttuu nyt tapahtuu jotain ja aletaan tehdä taas jotain uudella tavalla

muutenhan me jätämme lapset ja nuoret ja kaikki vanhemmatkin kaikki tunteemme jonnekin nettiin on se sitten eroottista tai on se sitten jotain muuta kasvua tai jotain eikä meillä ole enää kohta mitään tämmöisiä selkeitä henkilökohtaisia transformaatio tai rituaalisia riittejä joilla me siirrymme uusiin aikakausiin

arvoisa puhemies

salolainen niin tuli vaan ketuistakin mieleen että kun ketutkin kesyyntyvät ja niittenkin päiviltä pois ottaminen ottaa koville kun niitä loukutetaan jo nuorena niin ei voi muuta kuin todeta että tämä on taas oikean suuntainen ja ihan hyvä laki

mutta noin yleisesti ottaen ja suunnattuna varsinkin tiettyjä valtioita vastaan jotka käyttäytyvät barbaarisesti meidän naisemme saa hyväksyä hyväksi